jos katsoo mistä tämä tvel sen ydinpolttoaineensa tuottaa vaikkapa siperian majakista niin menkää hyvä edustaja mykkänen tutustumaan onko se cleantechiä vai ei

mutta onko ydinjätteen loppusijoituksessa olemassa olevaa teknologiaa suomessa sekään ei ole aivan selvä kysymys

paitsi että näitten aluesiirtojen vuoksi se heikkenee se ei kylläkään parane saamelaisalueen kuntiin perustettavilla neuvottelukunnilla joissa saamelaiset eivät ole enemmistönä vaan vähemmistönä

biotalouden puhuttiinpa nyt sitten metsistä maataloudesta tai laajemmin koko kiertotaloudesta senhän odotetaan tuovan lisää kasvua työllisyyttä ja vientiä

haluan huomiona tuoda tähän keskusteluun vielä kuitenkin sen että tähän tavoitteeseen sopii hiukan huonosti alan tutkimuksen resurssien voimakas leikkaus

haluan kuitenkin kuulla ministerin näkemystä siitä kun siellä pystytään varmastikin kaikenlaisia rakennusinvestointeja tekemään vain näitten yhteiskunnan tukien turvin tässä tilanteessa niin haluaisin kuulla ministerin näkemystä siitä että miten huolehditaan että maatilatalouden energiainvestoinnit myös lähtevät liikkeelle

sehän on pääsiassa temin hallinnonalaa mutta varmaan siihen täytyy maatalousministeriönkin puolelta hiukan potkua laittaa lisää

on kyllä todettava että pidän itse henkilökohtaisesti lähestulkoon väärän tiedon levittämisenä sitä jos joku katsoo että tämä lakiesitys jotenkin vahvistaisi saamelaiskulttuurin suojaa

nimittäin on niin että saamelaiset joka on vähemmistökansa suomessa on vähemmistönä näissä neuvottelukunnissa ehkä lukuun ottamatta utsjoen kuntaa jossa saamelaisia on valtaväestö

me suomalaiset me valtaväestön edustajat saamme kyllä äänemme kuuluviin joka ikisessä konklaavissa ja edustuselimessä

emme ole esittäneet kilometrikorvausten leikkaamista kokonaan emmekä sitä etteikö työmatkakustannusten kohtuullista osuutta korvattaisi jatkossakin

mitä tulee viittaukseen asepalveluksesta kieltäytymiseen vakaumuksen perusteella niin se ei taida kyllä olla verrannollinen tämän aloitteen kanssa

sen sijaan mikäli terveydenhuollon ammattilainen vakaumuksensa vuoksi voisi kieltäytyä ammatissaan suorittamasta nykylainsäädännön mukaisia töitä joku muu terveydenhuollon ammattilainen nämäkin työt kuitenkin joutuu tekemään

olen keskustellut usean tämän alan ammattilaisen kanssa ja tietääkseni kätilöliitto ja lääkäriliitto tätä aloitetta vastustavat

arvoisa rouva puhemies

olemme varmasti tässäkin osassa eurooppaa osallisia pitkään aikaan suurimpaan turvapaikkakriisiin mitä euroopassa on nähty ja tarvitaan varmasti hyvin käytännönläheisiä ratkaisuja

tiedämme nyt että entiseen verrattuna varmuudella yhä useampi hakija tulee saamaan suomesta turvapaikan ja tarvitaan näitä voimakkaita kotouttamistoimia

olemme iloisia siitä että vihreiden puoluevaltuuskunnassa toista viikkoa sitten esitetty aloite kolmen kuukauden karenssin poistamiseksi turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien työnteolta on saanut myönteistä vastaanottoa ministeritasoltakin ja kysyisinkin mitä oikeusministeriössä on tällaisen karenssiajan poistamiseksi vireillä

edustaja hoskonen kaikella kunnioituksella sekä te että minä me molemmat varmasti tiedämme maaseudulla asumisen edut ja ihanuudet miten hienoa se on ja tiedämme ja tunnemme myös sen että siellä voi asua myös ekologisesti ekologisemmin jopa kuin joissakin kaupunkiolosuhteissa riippuen siitä millaisia valintoja ihminen tekee

pitää olla muutakin toimintaa jotta voidaan päivystää ja huolehtia asianmukaisesta anestesiologiasta mutta se on myös niinkin päin että jos synnytystoiminta lakkaa niin silloin sitä anestesiologiaa ja päivystystä ei voida ylläpitää myöskään muissa sairaalan toimissa leikkaustoiminnassa ja niin edelleen

kun kuuntelee tätä keskustelua julkisen talouden suunnitelmasta ja erityisesti keskustelua opposition ja hallitusryhmien edustajien välillä siitä onko esitetty vaihtoehtoja vai eikö ole niin täytyy kyllä todeta että mielestäni reilun vuoden eduskuntakokemuksen perusteella on aika arvotonta pötypuhetta väittää ettei vaihtoehtoja olisi esitetty

haluaisinkin kysyä valiokunnan jäseniltä ja puheenjohtajalta kun tätä asiaa käsittelitte arvioitteko synnytystoiminnan mahdollista lakkaamista tämän asetuksen vuoksi pienissä sairaaloissa sitä kautta miten se vaikuttaa koko aluesairaalan toimintaan sen jatkoon työllisyyteen tai vaikkapa paikkakunnalla sijaitsevien terveydenhuolto oppilaitosten jatkomahdollisuuksiin ja harjoituspaikkoihin

on hölynpölyä sanoa että niitä ei olisi olemassa

lisäksi haluaisin kysyä kun sanotte että poikkeuslupia tästä vähintään tuhannen synnytyksen sairaalan vaatimuksesta voidaan myöntää mikäli palvelujen saavutettavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää milloin se sitä edellyttää sen palvelun saavutettavuuden kannalta

on kohtuutonta sanoa että ne tulisi esittää uudelleen kohta kohdalta joka ikisessä istunnossa jossa käsittelemme taloutta

jokainen oppositioryhmä on esittänyt vaihtoehtobudjettinsa ja yksityiskohtaisesti nimennyt niissä toimenpiteitä joita olemme vaihtoehtona esittäneet

huolimatta hyvistä tavoitteistaan uusiutuvan energian suhteen hallitus on kyllä viime aikoina pyrkinyt myötävaikuttamaan aivan muihin suuriin investointihankkeisiin kuin uusiutuvaan päästöttömään energiaan

keskusteluissa tästä lakiesityksestä olemme hallituspuolueiden tahoilta useita kertoja kuulleet että ei syytä huoleen mikään ei muutu

olen aivan samaa mieltä siitä että eri syistä johtuen tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä on tullut kalliimmaksi kuin alun perin arvioitiin ja sitä on syytä korjata jo pelkästään tuulivoimarakentamisen hyväksyttävyyden kannalta

olen jo aikaisemmin kysynyt että miksi tämä lakiesitys on pantu vireille jos tarkoitus on että mikään ei muutu ja jos lakiesityksen valmistelun jälkeenkin väitetään että mikään ei muutu

pitkässä juoksussa olisikin viisainta pyrkiä järjestelmään jossa minkään sähköntuotantomuodon suoraa tai epäsuoraa tukemista ei ylläpidettäisi

haluan tuoda esille sen että olen siitä asiasta toista mieltä

silloinhan nimittäin kävisi niin että markkinoilla pärjäisivät omaehtoisesti ne energiamuodot joiden muuttuvat kustannukset eli pääasiassa polttoaine tai raaka ainekustannukset ovat alhaisimmat siis juurikin uusiutuvilla auringolla tuulella ja vedellä toimivat laitokset

eikö kuitenkin nyt tätä hallituksen lakiesitystä parempi tapa tuulivoimatukien kohtuullistamiseen ja järkevöittämiseen olisi se että tuulivoimatuen taso olisi sidottu teknologian kustannuskehitykseen joka tuulivoiman suhteen on ollut aleneva kaiken aikaa ja epäilemättä jatkuu alenevana

tämän lakiesityksen myötä jopa kavennetaan eduskunnan päätösvaltaa koskien tasesiirtoja uuden perustettavan kolmannen taseen ja luontopalvelujen taseen välillä

lakiin siis tulisi mielestäni kirjata tuen tason tarkistaminen säännöllisin väliajoin jolloin tuulivoiman syöttötariffi pienenisi teknologian hinnan alenemisen myötä perustellusti mikä siis ei kuitenkaan pysäyttäisi uusia tuulivoimalainvestointeja joita hallitus uusiutuvan energian tavoitteiden mukaisesti pyrkii edistämään kaiken muun uusiutuvan energian kasvun ohella toivon ainakin näin

tänä vuonna tässä salissa keskusteltaneen myös hallituksen tulevasta uudesta ilmasto ja energiastrategiasta ja sen linjauksista

tällä hetkellä alan toimijoille kansalaisille ja myös hyvin monelle meistä päättäjistä on hyvin epäselvää mihin suomen energiapolitiikka loppujen lopuksi pyrkii

arvoisa puhemies

täytyy todeta että minäkään en kyllä puhuisi navettanäpertelystä

tavoitekeskustelu on tietysti tärkeää ja jotta sitä voitaisiin käydä analyyttisesti ja läpinäkyvästi haluaisinkin että valintoja voitaisiin tehdä niin että keskenään ristiriitaiset energiapolitiikan tavoitteet tunnistetaan ja tunnustetaan ja että energiakeskusteluissa esiintyviä perusolettamuksia jo ilmasto ja energiapoliittisen selonteon valmisteluvaiheessa aukaistaan

mutta rouva puhemies pääministeri puhui siitä että tässä nyt ei ole kärkihankkeissa kyse siitä että paikattaisiin leikkauksia ja siitä olen hieman eri mieltä

kuulisin mielelläni myös joitakin linjauksia siitä miten huomioidaan luomuruuan osuuden kasvattaminen julkisista hankinnoista

teen tähän hallituksen lakiesitykseen lausumaehdotuksen

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee lakiin ehdon että tontin markkinahinnan ja ara hinnan välinen erotus on maksettava kunnalle korkotukilaina ajan päätyttyä takaisin tai että tonttivuokra nousee tällöin markkinavuokraa vastaavaksi

arvoisa rouva puhemies

tietysti me olemme paljosta aivan samaa mieltä tässä salissa ja ministerinkin kanssa mutta huoliahan me tänne hieman tuomme se kai on tarkoituskin

nostan erään asian josta ei minun korviini ole vielä keskustelua kantautunut joka myös liittyy maatilatalouden kannattavuuteen mutta siitä näkökulmasta että juuri tässä tilanteessa tilallisten jaksaminen ja voimavarat ovat hyvin tiukilla

sen takia haluan nostaa esiin maatalousyrittäjien lomituspalveluihin kohdistuvat leikkaukset ja esittää huoleni niistä

keskeinen tekijähän siinä on siirtoviemärihankkeet joiden rahoitus lakkaa kokonaan ja siitä haluaisin hieman kuulla jos mahdollista mutta joudun kyllä lähtemään valitettavasti

suomessa on voinut olla ylpeä siitä että kenellä tahansa on aidosti mahdollisuus saada niin laadukasta varhaiskasvatusta kuin korkeakoulutustakin perhetaustasta tai varallisuudesta riippumatta

arvoisa rouva puhemies

kun nyt tälle linjalle lähdettiin niin minä katson aiheelliseksi että palautetaan mieleen tietyt perusasiat turvapaikka ja kotouttamispolitiikasta

siksi on hämmästyttävää että keskustan kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus on valinnut juuri koulutuksen ja tutkimuksen yhdeksi suurimmista leikkauskohteistaan

on aivan totta eikä sitä kukaan tässä salissa tietääkseni ole kieltänyt että turvapaikanhakijoiden joukossa on aivan varmasti myös niitä jotka eivät turvapaikkaa ja suojelua tarvitse

koulutuksesta leikataan tämän hallituskauden aikana ainakin miljardi euroa ja tätä perustellaan sillä että leikata täytyy seurauksista välittämättä

pelkästään kilometrikorvauksen ylikompensaation poistaminen kattaisi suurimman osan seuraavalle vuodelle kohdennetuista koulutusleikkauksista poistamatta kuitenkaan kohtuullista korvausta työhön liittyvistä ajokilometreistä

suomi kuuluu maailman rikkaimpiin maihin huolimatta nykyisestä talouslamasta

hallituspuolueet kokoomus etunenässä kysyvät yhä toistuvasti selitystä sille miten vaikka selitetty ja selvitetty on juurta jaksaen

minä tulkitsen tämän niin että ei ole ollut uskallusta katsoa esitettyä vaihtoehtobudjettia tarkemmin lainkaan koska silloin on oltava valmis myöntämään ettei koulutusleikkauksia pakkosaumalla voi perustella

työnantaja siis voi maksaa työntekijälle korvausta kun työntekijä tekee työmatkan omalla autollaan ja tässä puhutaan verottomana maksettavasta kilometrikorvauksesta

omalla autolla tehtävistä työmatkoista tulee maksaa työntekijälle korvausta totta kai mutta nykyinen korvaustaso on sellainen että tulee korvatuksi paljon yli sen mitä oman auton käyttäminen työajoihin maksaa

arvoisat edustajakollegat tätä aloitetta puollettaessa on vedottu siihen että naisten oikeus raskaudenkeskeytykseen säilyy ennallaan ja että se olisi vain järjestelykysymys

eikö ole järjestelykysymys myös se että ne alan ammattilaiset jotka ovat hakeutuneet alalle siitä huolimatta että eivät halua eivätkä voi raskaudenkeskeytyksiä tehdä mikä tilanne edustaja tanuksen mukaan jo nykyisinkin paljon vallitsee ovat hakeutuneet sellaisiin töihin joissa raskaudenkeskeytyksiä ei tehdä

kun näitä verovapaita kilometrikorvauksia sen ylikompensaatio osan osalta pienennetään jää se verollinen summa joko sinne työnantajan pussiin josta työnantaja maksaa veroa tai jos kyseessä on valtion virasto työnantajana jää se summa säästönä suoraan valtiolliseen kassaan tai mikäli yksityinen tai valtiollinen työnantaja maksaa veronalaista kilometrikorvausta työntekijälleen silloin se työntekijä maksaa siitä summasta veron

en voi olla hämmästelemättä sitä kuinka vähän tässä salissa käydään keskustelua eräästä pienituloisiin eläkeläisiin omaishoitajiin ja terveydenhuollon ammattilaisiin kohdistuvasta leikkauksesta

en ole kuullut hallituspuolueilta vastausta siihen kuinka te takaatte että pienennetyllä hoitajamitoituksella arjen työt vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa tulevat tehdyksi vanhuksen arvoa kunnioittaen ja inhimillisesti

liikuntarajoitteisen vanhuksen avustaminen ylös ja alas vuoteesta monta kertaa päivässä märän yövaipan kuivitus mahdollisesti kastuneiden lakanoiden ja makuualustojen vaihto päivävaatteiden ylle pukeminen hygienia ihonhoito talkitseminen wc käynnit suuhygienia parranajo hiusten kampaaminen viriketoiminnot vanhusten ulkoilu kuten edustaja sarkomaakin toivoi yhteydenpito omaisiin hoitajien keskinäinen raportointi ja niin edelleen

arvoisa rouva puhemies

pyysin tämän vastauspuheenvuoron oikeastaan siksi että haluaisin vain tässä todeta että emme kyllä voi aivan kirkkain silmin väittää etteikö kunnissakin huteja tapahtuisi ja joskus virheitäkin sattuisi että en oikein luota sellaisiin puheisiin että kunnissa asuisi kaikkivoipa viisaus ja koskaan ei lainsäädännön suhteen virheitä tehtäisi

kerronpa esimerkin turhasta valituksesta oulaisten kaupungista pohjois pohjanmaalla jossa tilanne on juuri parhaillaan sellainen että keskustajohtoinen virkamies ja poliittinen johto on evännyt maanomistajalta omalle maalleen haja asutusalueella oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaiselta rakentamispaikalta rakentamisluvan